nimittäin luulen että täälläkin salissa on pelkoja siitä että lahopuu vähenee vaikka itse asiassa lahopuun määrä nousee koko ajan

valtiovarainvaliokunnankin mielestä perustienpito ja kevyen liikenteen väylät ovat jääneet nopen osille

keskustelu on pari synny asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ympäristövaliokunnan on annettava tosin lähetekeskustelua varten esitellään nimestäkin ilmenee

eurencon ruutitehtaan tulevaisuus on tosiaan katkolla ja olen sitä mieltä että tässä selonteossa pitää yksiselitteisesti turvata ne keskeiset puolustusteollisuuden haarat jotka haluamme säilyttää

metsäkeskuksen organisaatiouudistuksia on jo tehty ja tällä lainsäädännöllä asia etenee jälleen kerran

pitää päättää mitkä ne ovat ja turvata ne

sen viestin haluan tässä istunnossa nostaa että ihmiset ovat tottuneet että niitä metsäkeskuksen palveluita saa sieltä alueilta ja näin täytyy jatkossakin olla vaikka hallintoa virtaviivaistetaan

asia joka ei ole kovin paljon tässä keskustelussa eikä varsinkaan tuossa selonteossa tullut esille mutta jonka edustaja jalonen nostivat esiin on huoltovarmuus ja itsekin haluan tätä asiaa vielä nostaa taisteluna väärä sukunimi mutta korjataan sissien puhdas

en sinänsä näe pahana sitä että tällainen lainsäädäntö tänne on tuotu mutta tietysti asiantuntijakuuleminen sitten voi tuoda tarkempaa selvyyttä siitä onko siellä suuria ongelmakohtia

huoltovarmuuden kannalta on erittäin tärkeää että huolehdimme omasta energian ja ruoan tuotannosta

jopa eun näkökulmasta olisi arveluttavaa että sen riippana kriisin sattuessa olisi syrjäinen toisten tuotannosta riippuva suomi

kun kriisinhallinnassa pyritään kohdistamaan toimenpiteet oleelliseen ja hoitamaan suuret massat voisi vähäväkinen merentakainen ja pitkien etäisyyksien kansa tuntua taakalta

eun viljan interventiovarastot eivät ole varmuusvarastoja vaan markkinoiden tasaamisessa käytettäviä työkaluja

jos maailmalla syntyisi pulaa elintarvikkeista kadon tai jonkin kriisin seurauksena ei maailmanmarkkinahinta olisikaan enää polkuhinta mannerten välillä seilaavalle ylituotannolle

kun jo nyt koko metsätalouden vientitulo täytyy käyttää elintarvikkeiden ostamiseen niin sitä sopii miettiä kuinka moninkertainen tämä hinta olisi jos ne tuotaisiin ulkoa ja olisimme myyjän armoilla

kuten venäjän ja ukrainan energiaepäselvyydet takavuosina opettivat silloin kun on kyse elintärkeästä asiasta voi kauppa olla melkoinen vallankäytön väline

jälkeenpäin on pohdittu sitäkin vaikuttiko liittoutumiseemme saksan kanssa toisen maailmansodan aikana se että meidän viljalaivamme tulivat sieltä

se on vähän sama asia kuin se että loimme aikanaan markkinat suomalaiselle kännykkäteollisuudelle ja mahdollistimme innovaatioiden kehittymisen avaamalla langattomat puhelinverkot

arvoisa puhemies

pohjoinen sijaintimme määrittää sen että lämmitykseen tarvittavan energian määrä on henkeä kohti maailman suurimpia

lisäksi teollisuutemme tarvitsee runsaasti energiaa

ydinvoimafriikit haluavat suomesta ydinsähkön vientiparatiisin ainoana kelvollisena perustelunaan muutaman viikon sähkönkulutustarve kovilla pakkasilla

maankäyttö ja rakennuslain muutos on erittäin hyvä ja vie nimenomaan päätösvaltaa lähemmäs asiakasta mikä hallitusohjelman linjauksen mukaista on

sähkön hinta kuluttajille tulee kallistumaan kun voimatuotanto keskittyy ja vientisähkön vuoksi kannattaa rakentaa yhteinen verkko itämeren yli keski eurooppaan

kuitenkin kysyisin siitä että jos ely keskukselle jää valitusoikeus onko todennäköistä tai mahdollista että elystä tulee ikään kuin tämmöinen valitusapparaatti vaikka tarkoitus on että viranomaiset eivät toistensa päätöksistä enää entiseen mittaan valittaisi

kuten jo ennenkin olen kertonut yaran toiminta opetti että silloin kun on kyse pörssibisneksestä sitä tekevästä yhtiöstä jolle tärkeintä on vain mahdollisimman suuret voitot tuote myydään ulkomaille jos siitä saa paremman hinnan

ajatusmaailmana voi olla se ettei haluta esimerkiksi että maaseudulle ylipäätään rakennetaan eheää yhdyskuntarakennetta ja muuta tämäntyyppisiä näkemyksiä

suomalaisilta viljelijöiltähän loppuivat lannoitteet eräänä vuonna kun maassa oli vain yksi monopoliyhtiö jonka kannatti myydä tuotteensa ulos

toivoisin että ministeri vastaisi onko pelkoni aivan turha

päätösten valmistelussa ei perusteellisesti selvitetty vaihtoehtoa jossa sähköntarve turvattaisiin ilman lisäydinvoimaa eikä ydinvoimaloiden vaikutuksista ole laadittu riittäviä selvityksiä

päätösten pohjalla oleva arvio sähköntarpeesta tulevaisuudessa on todennäköisesti ylimitoitettu ja arvio sähkön ja lämmön yhteistuotannosta alimitoitettu minkä takia realistinen vaje ennakoidun sähköntuotannon ja tarpeen välillä jää olennaisesti pienemmäksi

suurin ero tässä uudessa selvityksessä oli metsäteollisuuden osuus ja kuten jo kerroin metsäteollisuus totta kai puhuu siitä näkökulmasta että se saa uuden tukijalan kävi miten kävi

sen takia minun mielestäni olisi pitänyt paremmin ottaa huomioon esimerkiksi metlan vttn muiden riippumattomien tahojen useiden professorien arvio siitä mihin suuntaan metsäteollisuus on kehittymässä ettemme veisi mahdollisuuksia niiltä jotka haluavat kehittää metsäteollisuutta siihen suuntaan mille kysyntää tulevaisuudessa löytyy

arvoisa herra puhemies

edustaja myllykoski jos te itsekin uskoisitte siihen että työtä jakamalla voisi menestyä miksi ette tee sitä omassa puolueessanne nyt kun teillä on talousvaikeudet

nimenomaan kunnes työpaikat syntyvät sinne pieniin ja keskisuuriin yrityksiin on mielestäni erittäin oikea arvovalinta se että esimerkiksi verotusta siellä helpotetaan ja tehdään kaikki ne keinot millä voidaan esimerkiksi normeja ja lupamenettelyjä helpottaa ja joustavoittaa

se kertoo kaksi asiaa

samalla se kertoo siitä että jos saamme vaaleissa kansalta riittävän vahvan valtakirjan lähdemme pistämään suomea kuntoon

meidän päävastustajamme ei tule toisesta puolueesta ja toivon että kenenkään puolueen kansanedustajilla ne vastustajat eivät löydy sieltä vaan meidän kaikkien päävastustajamme pitäisi olla työttömyys ja talouden huono kehitys

edustaja sarkomaa tuossa kyseli ottaako keskusta enemmän velkaa vai vähemmän velkaa

me olemme hallituskaudella jokaisen vaihtoehtobudjetin myötä antaneet vaihtoehdon jossa otetaan vähemmän velkaa

yritämme tehdä vastuullista budjettia ja toivon että se kantaa hedelmää

se ei auta vaikka kuinka sammuttelisimme valoja ja säästäisimme ruokamenoissa parsisimme sukkia pelkät säästöt eivät auta jos ei ole työtä ja toimeentuloa ja siihen tämän maan hallituksen olisi satsattava

ensimmäinen tehtävä tulevalla uudella pääministerillä on koota joukot yhteen pohtimaan sitä miten itse kukin vähän vastaan tulemalla saamme uutta työtä aikaiseksi

se on tosiasia että suomen kilpailukyky tällä hetkellä ei ole kovin hyvä ja byrokratiammekin koko ajan lisääntyy

jossain vaiheessa pitäisi ehtiä tehdä oikeita töitä

sen takia olen mielissäni että tänäänkin keskustelussa kuitenkin eri puolueista on tähän asiaan löytynyt ymmärtämystä ja tässä meidän pitää aivan oikeasti päästä tekoihin

arvoisa puhemies

yksikään puolue ei ole syytön siihen että nykyään niin työntekijöiden kuin yrittäjien taakka byrokratian osalta on liian iso ja työaikaa menee aivan joutavaan

ehkä osin tässä puuttuu rohkeuttakin mutta toki nämä elintarvikesäädökset ja muu yrittämisen byrokratia tulevat vähän silläkin puolella vastaan

mutta syy minkä takia halusin vielä pyytää puheenvuoron on se että meidän täytyy täällä suomessa kuitenkin olla ylpeitä vielä siitä ruuanlaitto osaamisesta mitä meillä on

sekin on totta kai tärkeää että yhteisövero on kilpailukykyinen koska kansainvälisesti verotuksella kilpaillaan mutta täytyy muistaa että niitä työpaikkoja syntyy pieniin yrityksiin ja siellä on kamelin selkä katkeamassa

tiedättekö että esimerkiksi leipominen on lähes historiaa hyvin useissa maissa

meidän on pakko parantaa kotimaisen energian ja ruuan kilpailukykyä

jokaiselle tulee oikein vesi kielelle kun mietimme miltä maistuu uunista otettu pulla tai itse pyydystetty ahven pannulla tai joku hirvipaisti joka juuri tulee uunista

siinä yksi osa voisi olla tämä kasvurahasto joka onneksi on alkanut saada tuulta siipien alle monien eri puolueiden ja esimerkiksi suomen pankinkin taholta

siksi keskustassa tässäkin vaihtoehtobudjetissa vaikka sen tiukalla seulalla teimmekin halusimme pitää huolen siitä että vähävaraisilta perheiltä ei viedä lapsilisiä

halusimme pitää huolen siitä että kun eläkeläisten menot ovat lisääntyneet niin takuueläkkeisiin tulee edes pieni vastaava korotus

halusimme huolehtia siitä että omaishoitajan arki olisi parempi kun kaikissa kunnissa riippumatta siitä missä ne sijaitsevat omaishoitajat saisivat heille kuuluvan omaishoidon tukensa kun omaishoito siirtyisi kelalle

arvoisa herra puhemies

uusjaolla on ollut merkittävä vaikutus siihen että maatilojen rakenne paranee ja sitä myötä kannattavuus paranee

sillä on ollut merkittävä vaikutus myös siihen että ilmaston kannalta on tullut edullista kehitystä kun ei tarvitse polttoainetta maantiellä polttaa koska pellot sijaitsevat lähempänä talouskeskusta ja lähempänä toisiaan

on surullista että säästöjen vuoksi tilusjärjestelymäärät varmasti laskevat nyt ja toivoisinkin että valiokunnassa voitaisiin vielä tätä lakiesitystä mahdollisuuksien mukaan muuttaa niin että kaikki se mitä on tehtävissä että tämä positiivinen toiminta voisi nykylaajuudessaan jatkua siellä valiokunnassa tehdään

sinänsä on positiivista tietysti se että maksuosuutta sieltä tiloilta ei tarvitse nyt sitten jatkossa kerralla maksaa

arvoisa herra puhemies

ja onko totta että viime kehyskaudesta poliisin määrärahat ovat pienentyneet eivätkä suinkaan lisääntyneet

myöskin haluan että ministeri kertoisi miten hän aikoo turvata kansalaisten turvallisuuden periferiassa

juuri se mitä edustaja hakkarainen kertoi on seurauksena siitä että sitä palvelua eivät ihmiset saa silloin kun hätä on ylimmillään

meillä on paljon tilanteita joissa ihmiset eivät enää viitsi ilmoituksia tehdä

poliisit eivät enää ehdi välttämättä kohteeseen mihin he ovat menossa kun heitä jo komennetaan seuraavaan vielä tärkeämpään kohteeseen

onko mielestänne oikein tai oletteko tietoisia siitä että liikennesuoritteita haetaan jopa pysäköinninvalvonnalla kun määräys on tullut että näitä suoritteita on saatava

arvoisa herra puhemies

onko teidän mielestänne riittävästi rahaa tutkintaan jos valvontakameran nauhojakaan ei ehditä tutkia ja näin saada ilmeisiä rikollisia kiinni

olen kuullut huhuja siitä että kouluihin ei enää olisi jatkossa varaa mennä

puolustuspolitiikan johtoajatuksena on ollut että koko maata puolustetaan

se onnistuu parhaiten koko maan kattavalla varuskuntien verkostolla

oppositio jätettiin valmistelussa sivuun ja asiasta ei ollut mahdollista käydä tällä aikataululla ja toimintatavalla laajaa poliittista keskustelua

siksi kannustankin samaa mieltä olevia edustaja huovista ja monta monta muuta hallituspuolueen kansanedustajaa yhtymään epäluottamuslauseeseen

uudet korpityypit joita hallitus toi nyt tällä lainsäädännöllä ovat vaikeasti määriteltäviä ja lainsäädäntö ei ole tarkkarajaista

alokkaiden matkat pitenevät satoihin kilometreihin

vaikka eteläisessä suomessa on dragsvikiä ja upinniemeä vieri vieressä näihin ei kajota

esimerkiksi keuruun varuskunnan lakkauttaminen tekisi keuruusta kokoonsa nähden suomen historian isoimman rakennemuutospaikkakunnan ja tämä tapahtuisi valtion toimesta

keskusta ja perussuomalaiset eivät olisi halunneet näitä uusia vaikeasti määriteltäviä lähdekorpia metsäkortekorpia muurainkorpia ja lettoja sinne lakiin mukaan

on ilmiselvää että tästä nyt seuraa se että metsänomistaja yhä useammin omalla rahallaan joutuu yhteiskunnalle tärkeitä elinympäristöjä suojelemaan

sekä kantahenkilökunnan että varusmiesten motivaatio ja arviot palveluspaikasta ovat puolustusvoimien parhaat

varuskunta ja reserviläiset ovat turvanamme myös rauhan ajan kriiseissä

mutta eihän tämä mihinkään riitä jos mietitään sitä miten tämän homman tulisi olla

korvaavia työpaikkoja on lähes mahdoton löytää

samoin se aikoo lakkauttaa koko kunnan

minusta metsäteollisuutta on oikein hyvinkin kuunneltu kun taso ja leikkuri ja metsähallituksen mukaanotto ovat täällä lakiesityksessä niin kuin ne ovat

se antaa metsänomistajille lisää oikeuksia lisää myös metsänomistajan vastuuta

pyysin puheenvuoroa sen takia että kyllä meille valiokunnassa on tullut se käsitys sekä metsäteollisuuden osalta että myös muiden asiantuntijoiden osalta että se oma yrityskäyttö on nimenomaan mahdotonta jopa niin että metsäteollisuus kokee että heidän omistamansa metsät eivät voi omissa laitoksissa tulla poltetuiksi

en usko että se suuresti muuttaa metsänomistajien käyttäytymistä vaikka järeys ja ikäkriteerit poistuvat ja metsänomistaja voi metsäänsä vähän erityylisesti hakata

seurausvaikutuksetkin ovat melkoiset

miettikääpä mitä tämä tarkoittaa tienpidolle

on myös tärkeää että kiinnitimme erityisesti huomiota siihen että metsiä ei jatkossakaan hävitetä vaan uudistamisesta asianmukaisesti huolehditaan

miksi vaihtoehdot joita kunnista on esitetty eivät kelvanneet ja miksi näistä vaihtoehdoista ei käyty laajaa poliittista keskustelua

en osaisi kuvitella että esimerkiksi kyyjärven osuuskunta joka lämmittää kuntaa voisi käyttää osakkaiden omasta metsästä otettua puuta jatkossa ellei sitä sitten tähän ikään kuin muuteta tai selvennetä

varmasti korjaamme valiokunnassa sen sillä tavalla että asia ymmärretään

materiaalihankinnan menot kasvavat koko ajan ja rauhaa ollaan valmiita turvaamaan merirosvoilta maan ääristä aivan kuten äskeisessäkin puheenvuorossa todettiin

toivottavasti varuskuntien lakkauttaminen ei indikoi yhä pienempää osuutta ikäluokista armeijaan valikoivaa asevelvollisuutta

kansanedustajille tulee paljon postia kansalaisilta

siinä on kiteytettynä ne tunnot jotka tällä hetkellä ovat päällimmäisenä lakkautettavissa varuskunnissa niin hallissa keuruulla kuin monella muullakin paikkakunnalla

olen tähän asti valmis ollut antamaan jopa henkeni isänmaan puolesta mutta nyt asiaa joutuu ajattelemaan uudelta kantilta

kyllä valtio on näillä toimenpiteillä tahallaan laskenut maanpuolustustahtoa kaikkien aktiiviupseereiden ja reserviläisten kustannuksella niin kuin on jo kirjoituksista saatu lukea

nyt valtio pettää meidät mutta jos ulkovallat ovat tänne tulossa niin kuvitellaan meidän olevan heti valmiita taistelemaan tällaisen isänmaan puolesta

olen sitä mieltä että uuden presidentin tulee puolustusvoimain ylipäällikkönä arvioida hallituksen toimet